me olemme puhuneet täällä jo pitkään siitä miten saadaan uusia työpaikkoja

jotenkin minusta nyt vain tuntuu että tuskin kuitenkaan edustaja katajan rakastama arvonlisävero ihan sen takia pelkästään rakkauden kohteena on että saataisiin rikkaat maksamaan lisää veroa

mehän olemme muun muassa viimeksi tänään peräänkuuluttaneet sitä miljardin luokan kasvurahastoa mitä arvoisa keskusta koko viime kauden piti ratkaisuna

siksi minusta on nyt tärkeää että tämä verokokonaisuus kuitenkin painottaa enemmän tulojen mukaan määräytyvien verojen korotuksia mikä kuten sanottu ehkä nyt puhemies muistaa minun sanoneen aikaisemmin on reilua ja oikeudenmukaista minun mielestäni

me tarvitsemme sekä työpaikkoja että työllistämistoimia

se iso huoli on nyt se arvoisa ministeri lindström että tosiasia on että te leikkaatte tässä tilanteessa työllisyysmäärärahoja

sen verran ihan vielä tästä perussuomalaisten vaihtoehtoisesta linjasta jossa sinänsä olette samalla linjalla sosialidemokraattien kanssa että verot maksukyvyn mukaan on parempi ratkaisu

mutta yksi semmoinen omituinen seikka teidän vastalauseessanne on kun puhutte tästä säätiöiden verotuksesta

miksi ihmeessä kun sitä esitätte se raja on rakennettu siten että kaikki muut säätiöt kyllä isot säätiöt kulttuuri tiedesäätiöt maksavat veroja mutta sitten soinin oma säätiö ei joutuisi maksamaan veroja

on vaikeat ajat säästöt eivät ole koskaan mukavia mutta silloin kun te puhutte että kaikille kaunista kaikille hyvää täytyy myös sitten muistaa että se maksaa ja silloin tässä teidän vaihtoehdossanne pitää olla sille myös katetta

sehän on aika isokin uutinen että kun hallitus kuitenkin näillä budjettipäätöksillään tähtää velkaantumisen taittamiseen tämän kauden loppuun mennessä keskusta sen sijaan kääntää velkaantumisen uuteen nousuun

se on iso asia ja siksi minä ihmettelen miksi te tässä kuvassa todellakin sen ainoan säästön minkä te keksitte kohdistatte metsien suojeluun

arvoisa herra puhemies

samoilla linjoilla ollaan ennen ja jälkeen vaalien puheet ovat samat

arvoisa herra puhemies

me sanomme vähemmän loruja enemmän tekoja

mutta se on tärkeä periaate että ennen vaaleja sanotaan samaa ja sitten toteutetaan sitä vaalien jälkeen ja tehdään niitä konkreettisia tekoja ollaan valmiit myös joskus vähän raskaaseenkin vastuunkantoon

tietenkin tähän edelliseen puheenvuoroon voisi sen verran sanoa että ihmettelen kovasti miten perussuomalaisten keinoilla voitaisiin jollain tavalla välttää tai paremmin hoitaa se ettei kreikan kansa kärsisi

ei se aina helppoa ole ja kaikki päätökset eivät suinkaan ole ihan sellaisia kuin idealistisesti ehkä haluaisi jos tilanne olisi toinen

tästä säätiöhommasta vielä niin kyllähän se nyt vähän kummallista on kun se rajaus menee vain että se nyt menee tässä suurin piirtein se raja ja kuinka ollakaan se menee sitten juuri siinä että perussuomalaisten oma soinin säätiö on sen verotuksen ulkopuolella

se on tyypillinen esimerkki tämän päivän suuresta epäoikeudenmukaisuudesta eli ahneesta markkinakapitalismista ja kasinopeleistä joiden seurauksena syntyneestä kriisistä tässä viime kädessä on kysymys

siksi muuten arvoisat perussuomalaiset on aika arvokasta että on olemassa kansainvälinen sosialidemokraattinen liike joka koko historiansa on nimenomaan taistellut sen puolesta että markkinavoimat olisivat hyvä renki mutta huono isäntä

tietenkin voisi sanoa että se katu uskottavuus ehkä hieman laskee sitten siellä hervannan valintatalolla jos sanotaan että soinin mielestä ainoat asiat mitä maailmassa ei saa verottaa on rahakaupalla käytävä kasinopeli ja sitten soinin oma säätiö

eli siinä voi moni työmies ja nainen vähän purra hammasta että kyllä minä veroni joudun maksamaan mutta miksi sitten esimerkiksi kasinokaupasta ei voisi maksaa veroa

toimestamme suomi on tiukentanut linjojaan muun muassa kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron saamiseksi ja samoin niin kuin tässä on moneen kertaa tänään todettu koko euroopan tukipolitiikan linja muuttui kun uusi hallitusohjelma kirjoitettiin

minusta on outoa että perussuomalaiset suhtautuvat aivan keskustan tavoin näihin vakuuksiin kovin kevyesti

se on mielestäni todella outoa sillä luulisi että jos perussuomalaiset ovat tosissaan asiansa kanssa niin silloin ainakin tämä olisi se asia mistä olisitte iloisia

nimittäin tämä on se asia että jos jotain rytisee niin silloin suomen veronmaksajien etuja turvataan silloin suomalaisten veronmaksajien riskejä rajataan

aika suoraan tässä tuli esiin juuri tai no ainakin rivien välistä että tässä on kysymys aika pähkähullusta asiasta jos nyt näillä termeillä saa tätä asiaa kuvata

eli tosiaan kysymyksessä on nyt taas kerran energiatodistusasia ja kyllä minullekin oli vähän pettymys se että kun katsoin otsikkoa että jaaha nyt se sitten tulee energiaa

minä ainakin suomalaisena veronmaksajana ja kaikki minun tuttuni keiden kanssa olen puhunut ovat siitä tyytyväisiä että kun näyttää siltä että rytistä voi joskus ei kukaan tiedä mutta toivomme ettei rytise mutta jos rytisee ja silloin on aika tärkeää että suomalaisten veronmaksajien saatavat on turvattu

eräät muut osittainen energiatodistuksen muutos omakotiliiton ja kansalaisaloitteen toivomaan suuntaan niin olikin vastassa esitys joka on täysin päinvastainen tuolloiselle linjalle ja tuolloisille kehittämistoimille

keskusta täällä silloin kun nämä vakuudet selvisivät että nyt kohta ne allekirjoitetaan kertoi että juu eihän tässä pidä mitään serpentiiniä heitellä

tietenkin kun katselin tätä esitystä tulee kyllä mieleen kysymys että kun tässä esityksessäkin jopa todetaan että tällä ei edes sinänsä ole merkittäviä myönteisiä ympäristövaikutuksia minkä takia kai alun perin tämänkaltaisia direktiivejä on lähdetty laatimaan niin jos ei edes sitä tavoitetta saavuteta niin miksi ihmeessä me nyt sitten olemme lisäämässä jälleen kerran kansalaisten ärtymystä ja huolta ja myös sitten tätä kuuluisaa byrokratiaa ja kustannuksia

silloinko keskusta heitteli serpentiiniä kun matti vanhasen johdolla palattiin euroopasta ilman vakuuksia täysin lompakko auki

silloin matti vanhanen palasi euroopasta ja kertoi että oli muuten tuottoisa bisnes tämä kreikka tuki ja nyt on nähty kuinka tuottoisalta se tällä hetkellä näyttää

edellisessä pykälässä hyvin paljon alleviivattiin että kaikki byrokratiaa karsivat toimet ovat erittäin tervetulleita ja hupsista sitten seuraavassa asiassa tapahtuu täysin päinvastoin ja kustannukset ja byrokratia lisääntyvät

todellakin tässä teidän vastalauseessanne puhutaan tästä säätiöverotuksesta että sillä tavalla olemme olleet tässä niin kuin asian päällä ja tietenkin ihmetelleet ja käyneet keskustelua mutta kuten edustaja kataja sanoi niin jossain se raja menee ja se menee sitten siinä että soinin omaa säätiötä ei saa verottaa ja piste ja näin se sitten on

puhemies

viime kaudella oli ilo toimia asuntoministerinä niinä aikoina kun omakotiliiton aloitteesta tehtiin tämä loistava kansalaisaloite ja jo silloin kun se kansalaisaloite oli tulollaan eduskuntaan päätin se on viisautta ettei aina jos joku asia on väärin sen tarvitse olla väärin loppuun asti ja tappiin vaan vääryyksiä voidaan korjata että haluan ottaa koppia tästä kansalaisaloitteesta sen hengestä ja tein silloin lähetekeskustelussa myös aloitteen siitä että lähestyisimme euta ja esittäisimme että näiden vanhojen pientalojen osalta energiatodistus olisi tulevaisuudessa vapaaehtoinen

mutta puhemies vähän niin kuin vastauspuheenvuoronomaisesti kuitenkin sanoisin että kyllähän kaikki sen tietävät myös tässä salissa te olette tätä keskustelua käyneet jo pitkään että meillä oli tiettyjä asioita mitä vaadimme ennen vaaleja

hän kertoo että vakuuskiista teki selväksi että suomen uudella valtiovarainministerillä on pokkaa olla eri mieltä vaikka vastassa olisi koko muu eurooppa

osa koski verotusta ja se oli nimenomaisesti se että tasaverokehitystä ei saa jatkaa ja nythän tässä on mustaa valkoisella siinä että tämä veroratkaisun kokonaisuus painottaa enemmän nimenomaan tuloeroja tasaavaa verotusta

sellainen itsetunto on suomelle uutta ja tässä nyt esimerkiksi keskustapuolueelle olisi ehkä miettimistä kun edustaja kiviniemi tänäänkin kertoi että juu tilanne oli toinen silloin sen edellisen paketin yhteydessä

eli siinä suhteessa olemme pitäneet lupauksemme

me silloin kirjelmöimme silloiselle komissaarille ja saimme sieltä vastauksen jossa kerrottiin että asia on huomattu sinänsä hyvä direktiivi mutta otetaan tämä nyt tähän refit listalle koska nimenomaan kirjeessäni vetosin siihen että kun kaikkia normeja sanotaan purettavan turhilta osin niin eikö tässä ole juuri yksi sellainen minkä voisi purkaa ja tämä lähti etenemään siellä eussa päin

arvonlisävero kuten on todettu koko suomi varmasti tietää että se ei ollut meille mieluinen ratkaisu mutta silloin kun avioliittoon mennään niin joskus joutuu kompromisseja tekemään kotona joten varmasti ymmärrämme että työpaikallakin joskus sellaiset valitettavasti ovat edessä

niin kyllä minusta jos asenne olisi ollut toinen olisi lähdetty tosissaan siihen että emme muuten ole mukana elleivät nämä toteudu ja vähän taisteltu niin ehkä silloin olisi saatu paremmin suomalaisten etuja turvattua

tässä tilanteessa tietenkin meille kynnyskysymys oli se että samaan aikaan historiallisesti näitä indeksikorotuksia aiennetaan millä tätä korvataan kaikkein pienituloisimmille ja samaan aikaan tulee näitä työmarkkinatuen puolison tarveharkinnan poistoja ja muita erittäin tärkeitä uudistuksia on tehty pieniosaisten hyväksi ja ne ovat tietenkin mukana tässä kokonaisuudessa mikä on se tärkein

no sitten toinen asia oli se että sanoin ministerinä myös että haluan kuunnella eduskuntaa siinä mitä sitten tämän kansallisen lain osalta pitäisi tehdä koska eu kortti on vähän toinen

toistan sosialidemokraatit silloin sanoivat

minusta oli hienoa että ympäristövaliokunta ja koko eduskunta edellytti sitten että näitä kansalaisia huolestuttavia epäkohtia tullaan korjaamaan ja nämä muotokertointen asettamat tällaiset käsittämättömyydet ja vaikeat tilanteet tullaan selkeyttämään ja korjaamaan

edelleen kukaan ei tiedä miten käy mutta me toivomme parasta

asetin työryhmän joka tässä asiaa mietti ja sen työryhmän kartoituksen pohjalta linjasin jatkovalmisteluun pari erilaista mallia joissa juuri näihin eduskunnan edellyttämiin epäkohtiin puututaan toinen niistä muuten oli omakotiliiton oma malli

täällä on moneen kertaan sanottu että vaihtoehtoja on lähinnä huonoja ja nyt me valitsemme sen mihin todennäköisesti tässä tilanteessa sisältyy kuitenkin pienin riski

nyt se toteutuu

näitä lähdettiin jatkovalmistelemaan ja idea oli silloin mitä eduskunnallekin kerroin että seuraavan hallitusohjelman neuvottelujen pohjaksi sitten näitä linjoja kehitetään niin että oltaisiin valppaana heti pystyttäisiin tarttumaan asiaan ja kenties sopimaan sitten pitemmälle asiasta hallitusohjelmaneuvotteluissa

silloin emme tietenkään vielä tienneet millainen on tuleva hallitus mutta tällaiset toimet tehtiin ripeästi silloin viime kauden niillä vaiheilla kun kansalaisaloite eduskuntaan tuli

no tietenkin oli vähän hassua nyt kuulla se että ministeri oli omassa puheenvuorossaan sitä mieltä että nyt tämän hengen vastainen uusi laajennus energiatodistuksille onkin sitten vain aivan välttämättömyys jopa siinä mielessä että suomi saisi sitten jonkun muun tavoitteen läpi

miksi ihmeessä jos meillä on joku koneisto joka on jyllännyt jonkun pakon sitten pitäisi pakottaa myös suomessa toimimaan tällä tavalla

meidän pitää olla ehdottomasti hyvin aktiivinen sinne eun suuntaan mutta täytyy myös olla hallituksella kykyä ja halua olla tässä ärhäkkänä ja myös sitten olla toteuttamatta tätä esitystä

eli siis toden totta jos hallituspuolueen heinonen nyt ilmoitti suuren epäileväisyytensä niin tämähän nyt mahdollistaa tietenkin että eduskunta puuttuu tähän hallituksen esitykseen tässä salissa

kun sanotaan että meillä ei ole täällä yhteistä tilannekuvaa että oppositio jollakin tavalla ei olisi ikään kuin hallituksen joskus hivenen valitettavasti ylimielisenkin otteen

nimittäin kyllä minä ainakin nostin hattua hyvin vahvasti sille kun hyvin kunnioitettu pitkäaikainen kansanedustaja kääriäinen käytti myös puheenvuoron siitä pitäisikö tätä verolinjausta oikeudenmukaisuuden nimessä vielä uudelleen harkita

minun mielestäni pitäisi se oli hieno tilannearvio mielestäni edustaja kääriäiseltä joka on toden totta tilanteen tasalla tässä suhteessa

kun pienituloisimmilta leikataan ja suurituloisimmat pääsevät veräjästä niin pienituloisimmilta leikataan muuten siinä suhteessa myös ostovoima

sitä kautta tämä ei ole myöskään talouspoliittisesti kovinkaan viisas linjanveto ja aika moni ekonomisti on jo pitkään varoittanut meitä himoleikkauksista joita nyt valitettavasti tämä hallitus tekee nimenomaan pienituloisilta

puhemies

ihan loppuun

haluaisin nyt vahvan linjanvedon hallitukselta kunta asioista vastaavalta ministeriltä että kun te olette päättäneet säätää lain että lakeja ei tarvitse noudattaa koskien muun muassa kuntien kulttuuritoimia kirjastoa nuorisoa ja muuta niin saanhan vahvan linjauksen että tämä hallitus säilyttää kirjastolaitoksen esimerkiksi maksuttomana

edustaja puumala ja minä osaltani toivomme niin kuin koko sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä hallitukselta lisää merkittäviä toimia työllisyyden eteen

nimittäin jälleen kerran me olemme siinä tilanteessa mistä olemme aika usein tässä kuluneen vuoden aikana keskustelleet että olemme käsittelemässä lisätalousarviota jossa jälleen kerran ei ole tartuttu myöskään valiokuntakäsittelyn jälkeen siihen tosiasiaan että meidän työttömyystilastomme ovat todella hälyttävät

säilyvätkö kuntalaisilla ihanan kirjaston palvelut

arvoisa puhemies

käytännössä tilanne on ollut jatkuvasti viimeisen vuoden aikana työ ja elinkeinokeskuksissa sellainen että työllisyysmäärärahat ovat auttamattomasti lopussa niukalla ja tästä kyllä koko tämänhetkinen tilanne ja työllisyyskehitys kovasti kärsivät

me olemme jatkuvasti oppositiossa peräänkuuluttaneet näinä hetkinä kun lisätalousarvioita käsittelemme lisää työllisyysmäärärahoja jotta voisimme olla näiden suhteen säällisellä tasolla

jälleen kerran asiaan ei millään tavalla puututtu huolimatta siitä että aika pitkäaikainen käytäntö eduskunnassa on ollut se että pitkin vuotta seurataan työllisyyskehitystä ja sitä myötä sitten myös työllisyysmäärärahojen riittävyydestä huolehditaan

nyt ei näin tapahdu ja siksi jälleen kerran teemme tähän lisätalousarvioon omat esityksemme

ja olemme myös kovasti puhuneet siitä että hallituksen tarvitsisi nyt hyvin kiireisesti laatia pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaohjelma

eli esitämme että hallitus korjaisi pitkän korkotuen ehtoja pikaisesti sellaisiksi että voitaisiin rakentaa ihmisille kohtuuhintaisempia koteja

nythän ongelma on se että tämän pitkän korkotuen ikään kuin houkuttelevuus on entisestään vähentynyt kun sen huojennetut parannetut ehdot on tämän hallituksen aikana laitettu roskakoriin

tällä viikolla katsotaan mitä äänestetään pääomaverojen korotusponsien suhteen tällä viikolla katsomme annammeko kunnille lisää rahaa huolehtia lapsista ja vanhuksista

tehän olette täällä kuuluisasti tehnyt aina niin että täällä hallituksen linja pitää kaikki on oikein ja viikonloppuisin sitten aina vaaditaan tiukennuksia ja köyhille lisää rahaa ja sitten täällä referaatti rantakangas on vähän eri kuin sali rantakangas

muun muassa tässä omakotiliiton lausunnossa tästä asiasta kannetaan juuri sitä huolta omakotiasukkaan kannalta että kun monta kertaa tullaan hankkineeksi sellaisia kahden auton talleja ja muita niin kyllä tämä tulee eittämättä tämänkin lausunnon mukaan lisäämään omakotiasujien kustannuksia

otamme kantaa myös omistajaohjaukseen

ja siksi puhemies haluan tässä yhteydessä esittää tämän mietinnön yleisperusteluihin seuraavaa lausumaa

ja minä toivon että kun edustaja heinonen te edellisessä puheenvuorossa tuolla sanoitte että tämä on huono byrokraattinen lisää kustannuksia ja näin niin sitten kannattaisi pitää se linja varsinkin nyt kun saitte vielä puheenvuoroonne tukea perussuomalaisten edustajalta

eduskunta edellyttää että niissä yhtiöissä joissa strateginen intressi liittyy yhteiskunnan toimivuuden ja jatkuvuuden kannalta olennaisiin toimintoihin omistusosuus pidetään ennallaan

tämä koskee ennen kaikkea neste oyjtä ja posti group oyjtä joiden valtionomistusosuutta ei tule laskea nykyisestä

mutta se täytyy sanoa että kyllä minä olin pettynyt hallituksen hampaattomuuteen siinä että tässä on automaattisesti lähdetty siitä että nostetaan kädet ylös ilman että nähdään tämä tilanne ja se kokonaisvaltainen ote mikä nyt tarvitaan nimenomaisesti

näin puhemies tämä esitys ja myös muita esityksiä sisältyy omaan vastalauseeseemme liittyen tähän valiokunnan mietintöön

oikeastaan tuossa edellisessä puheenvuorossa tuli juuri se mitä aioin sanoa kun kuulin edustaja heinosen välihuudon tästä että no mitäs tehtiin sinne euhun päin

nyt kun suomi on tätä aloitetta sinne tehnyt niin toivottavasti sitten kun se arvioinnin paikka tulee valvotaan sitä että pysymme kannassamme ja olemme tässä hyvin aktiivisia

minä nyt näkisin niin että jos siellä eussakin puhutaan turhien normien purkamisesta niin kyllähän tällaisen asian pitäisi olla ennen muuta juuri sitä ja siksi tämä suomen aloite on erittäin perusteltu kaiken kaikkiaan

se on todella tärkeä asia mikä tässä tuli esiin että tässä on kysymys nyt ihan ihmisen arkeen vaikuttavasta asiasta asiasta joka suututtaa ja huolestuttaa aiheellisesti monia omakotiasujia kaiken kaikkiaan

minusta oli mukavaa se että se kansalaisaloiteprosessi meni niin kuin meni eli haluttiin ottaa se asenne koko eduskunnassa ja myös itse halusin että kuunnellaan parannetaan eikä lähdetty siitä että jos joku on hölmösti niin olkoon tappiin asti

kyllähän tämä hallituksen linjaus siitä että säädetään laki että lakia ei tarvitse noudattaa koskien muun muassa kirjastopalveluja on aivan aiheutetusti aiheuttanut kovaa huolta ja keskustelua siitä mitä tämä itse asiassa tarkoittaa

huoli lisääntyy kun katsoo tämän päivän helsingin sanomista kulttuuriministeri grahn laasosen lausuntoa jossa hän vain toivoo että kunnat eivät koskaan lähde sellaiseen keskusteluun että kirjastoa ei tarvita

jos hallitus myöntää kuinka tärkeä kirjastolaitos sen tuoma kivijalka suomalaiselle sivistykselle ja tasa arvolle on niin miksei hallitus voi nyt tässä linjata että kirjastopalvelut on säilytettävä jotta alueellinen tasa arvo ihmisten tasa arvo turvataan kaikkialla maassa

arvoisa puhemies

tässä julkisen talouden suunnitelmassa valitettavasti näkyy kauttaaltaan se koko hallituksen kylmä talouspoliittinen linja mistä olemme tämän viikon ja edellisviikon kuluessa talousarviokäsittelyn yhteydessä puhuneet